arvoisa puhemies

yhdyn mieluusti itsekin niiden epäilijöitten joukkoon jotka ovat asettaneet riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen luotettavuuden kyseenalaiseksi näissä petotilastoissa

barentsiin ja arktisuuteen liittyen toivoisin vielä että suomesta kehittyisi tähänastista vahvempi arktisen alueen puhemies

arvoisa puhemies

tässä

itse näen vahvasti näin että suomessa yksinkertaisesti on suurpetoja liikaa ja erityisen huolissani olen muun muassa siitä että tämän seurauksena meillä vahvasti suojeltu metsäpeurakanta on vähitellen kuolemassa sukupuuttoon jos tällaista sanaa voisi käyttää

ministeri lehtomäki kertoi omassa puheenvuorossaan aivan oikein sen että eu kaiken kaikkiaan on sitoutunut omaan energia ja ilmasto ohjelmaansa

arktista aluetta kohtaan maailmanlaajuinen mielenkiinto kasvaa mutta esimerkiksi eun agendalla se ei edelleenkään nouse mielestäni riittävän korkealle

kysyisin lähinnä kiinnostuneena nyt tästä meidän suomen laajemmasta kilpailuasetelmasta sitten sitä millä tavalla itse asiassa teidän arvionne mukaan eun kaikki jäsenmaat ovat sitoutuneet tähän energia ja ilmastostrategiaan

arktinen yhteistyö on käytännönläheistä ja toimii sitä kautta parhaimmillaan ulkopolitiikankin vakauttajana

mutta itse asiassa olin toteamassa että jos ajatellaan tämän päivän viljelijän toimintaympäristöä kannattavuus karkaa alta

maatalouden toimintaympäristöä leimaa erittäin suuri jatkuva epävarmuus ja toimintaympäristöä leimaa myös erittäin suuri monimutkainen byrokratia

tämän tarpeen selonteko hyvin näyttää tunnustavankin ja kuten tänään esimerkiksi ministeri soini ja pääministeri sipilä ovat useaan otteeseen todenneet arktisuus tässä hallituksen turvallisuuspoliittisessa työssä huomio

kysyn lähinnä tätä sen takia että ainakin minä olen ollut näkevinäni muun muassa puheenjohtaja ranskan eräissä puheenvuoroissa sen tyyppisiä näkemyksiä että välttämättä tämä sitoutuminen ei ainakaan kaikissa suurissa jäsenmaissa kovin vahvaa olisi

kyllä on pakko todeta että näillä nuorilla jotka suunnittelevat tänä päivänä maatiloilla sukupolvenvaihdosta pitää olla erittäin vahva usko tulevaisuuteen

on totta että liikennebudjetti on äärettömän tiukka ja tietysti on harmi että liikenneministeri on tietyllä tavalla hallitusohjelman vanki mutta kovat ministerit ovat ennenkin pystyneet hallitusohjelmia ja kehysraameja reivaamaan

poissa kiusattujen a ja siellä ei liikunnalle kämpissä ei näkynyt käsillä

arvoisa puhemies

ensinnäkin täytyy todeta arvostamani edustaja lindtmanin osalta se että tässä valtionosuusuudistuksessa on kyllä erittäin paljon asioita mistä me olemme täysin samaa mieltä mutta siellä on myös jonkin verran asioita joista me emme meinaa millään löytää yhteistä näkemystä

eli tämän pohjoisen tuen osalta poiketaan nyt aika vahvasti niistä periaatteista joita liittymisen yhteydessä pohjoiselle tuelle on hyväksytty

millä tavalla liikenneministeri suhtautuu tällaisten tärkeitten ratahankkeitten selvitysvaroihin

tätä ratkaisua on aika vaikea poliittisesti hyväksyä kun lähdetään leikkaamaan pohjoista tukea mutta tietysti on todettava näin että siinä kasvaneen tuotannon tilanteessa mistä tämä ratkaisu on seurausta jollakin tavalla tämän ratkaisun toki ymmärtää

tämä lakiesityshän on niin kun moneen kertaan on jo todettu osa tätä todella merkittävää uusiutuvan energian kokonaispakettia

onko ajateltavissa että esimerkiksi kaivostoiminnan ja matkailun kannalta tärkeään radanjatkamiseen kontiomäestä taivalkoskelle ja siitä eteenpäin saataisiin erillisiä selvitysmäärärahoja

hänhän on tehnyt erittäin ison työn vaikean aiheen parissa ja piirissä ja varmasti on niin että jos aikaa olisi ollut vielä enemmän ja ehkä sitä poliittista ohjausta hiukan vähemmän niin tämä lopputulema olisi sitten näitten ongelmien ja kritiikin osalta vielä parempi

ymmärrän erittäin hyvin tämän lain kiireen budjettilakina mutta siitä huolimatta erinäisiä kommentteja tämän lain sisältöön

mutta sitten arvoisa ministeri taitaa olla niin että tämä keskustelu on nyt tällä vaalikaudella viimeisiä tässä salissa missä keskustelemme ministerin kanssa näistä kunta asioista joten lämmin kiitos hallintovaliokunnan keskustaryhmän puolesta kaikesta yhteistyöstä näissä kunta asioissakin

eli toisin kuin ed

täytyy avoimesti todeta että ministeri on antanut myös keskustalle vähintäänkin kelpo vastuksen näissä erilaisissa kysymyksissä

kiitos yhteistyöstä ja kaikkea hyvää ja voimia ja menestystä eteenpäin mitä erilaisimmissa tehtävissä

esitys yhdestä valtakunnallisesta suomen metsäkeskuksesta joka sitten jaettaisiin alueellisiin alueyksikköihin on monella tavalla hyvä ja uskoisin näin että myös metsätalouden eri toimijat pitävät sitä hyvänä ja näkevät sen monella tavalla edesauttavan suomen metsätaloutta

riskinä on että energiapuun korjuu siirtyy näiltä varsinaisilta energiapuukohteilta kuitupuuleimikkoihin tai jopa päätehakkuiden kuituosan korjaamiseen energiakäyttöön

eli on syytä yhtyä lakiesityksen näkemykseen jonka mukaan maa ja metsätalousministeriön vastuulla olevan metsäpolitiikan johto ja valvonta tehostuisi ja korostuisi yhden perustettavan metsäkeskuksen avulla

arvoisa puhemies

ensinnäkin edustaja sankelolle voi vain niin kuin todeta sen että välillä näitä turhia hommia näissä töissä tulee kun hallitus ei suostu järkeviin ratkaisuihin

minun on pakko todeta että minun on henkilökohtaisesti hyvin vaikea hyväksyä valtion tukea valtiolle

on toki selvää että vasta asetuksesta selviävät yksityiskohtaiset toimeenpanoa koskevat menettelyt muun muassa alueyksiköitten lukumäärä ja keskusyksikön sijainti

eli en näe kovin järkevänä että tätä tukea maksettaisiin metsähallituksen hallinnassa oleville metsille

kyllösenkin minun on kyllä vaikea uskoa että tällä ratkaisulla esimerkiksi pohjoiseen saataisiin uusia työpaikkoja

tämä on maakuntien ja alueitten kannalta keskeistä sillä aluejaotuksessa ainakin minun ymmärtääkseni kannattaa edetä elyjä ja maakunnan liittoja myötäilevällä jaolla

suuri epäkohtahan tässä esityksessä kulminoituu nimenomaan siihen miten maatilan taloudellista elinkelpoisuutta nyt jatkossa arvioidaan

arvoisa puhemies

poliisin raha ja resurssipulahan näyttää olevan jatkuvaa vaikka poliisiylijohtaja ja ministeri toisensa jälkeen aina muuta pyrkivät todistamaan

myös henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset ovat tässä muutosvaiheessa tuon lakiesityksen mukaisesti hyvin perusteltuja ja tietystikin on myös hyvin vahvasti keskusteltu siitä että keskusyksikkö sijoitettaisiin yhteen näistä alueellisista alueyksiköistä

keskustan lähtökohta tässä on se että pitäisi arvioida maatilan koko yritystoimintaa maatilan koko elinkelpoisuutta ja jatkamisedellytyksiä mutta nyt valitettavasti tässä esityksessä sitten tämä laaja alainen yritystoiminta haluttiin jättää pois

ratkaisuksi näissä aina esitellään sitten ja haetaan poliisihallinnon uudistuksia nyt pora kolmosta vaikka nämä talousongelmat eivät nyt näytä paranevan yhdenkään uudistuksen myötä

samoin tietysti tuki tulisi maksaa alennettuna näille yritysten metsistä tuleville energiapuille

on hyvä että tämä esitys jonkun verran tuossa valiokuntakäsittelyssä parani mutta keskustan valiokuntaryhmän näkökulmasta joka tapauksessa peruslähtökohta on se että tämä nykyisen kaltainen laki tämän jatkamiskelpoisuuden elinkelpoisuuden osalta olisi ollut ehdottomasti paras vaihtoehto ja sen takia olemme tehneet tästä pykälävastalauseen jonka tulemme esittämään sitten tämän lain toisessa käsittelyssä

henkilökohtainen toive on että tämä keskusyksikkö voisi sijaita tuolla pohjoisella metsäisellä suomen alueella

ymmärrän nämä budjettiongelmat mutta arvon ministeri olisiko kuitenkin aika nyt tehdä ensinnäkin syvällisempi analyysi näistä tehdyistä uudistuksista ennen pora kolmosta

kuuntelin ehkä ed

tavoitteena tulee olla ehdottomasti että nykyisestä metsäkeskuksesta ja tapiosta muodostetaan vain yksi valtionapurahoitteinen metsätalouden kehittämis ja edistämisorganisaatio riippumatta siitä mikä on metsätalouden kehittämiskeskus tapiota myöhemmin koskeva ratkaisu

hoskosta vähän huonosti en ole varma ottiko hän tämän esille mutta toivon että siitä ainakin maa ja metsätalousvaliokunnassa keskustellaan

eikö nyt kuitenkin olisi ensin syytä hakea vastauksia kysymyksiin siitä miksi nämä resurssit eivät koskaan riitä tai uudistukset eivät koskaan pure niin kuin alun perin on ajateltu tai luvattu

eli tätä nykymuotoista haketustukeahan voi hakea vasta haketuksen ja energiakäyttöön luovutuksen jälkeen eli väli puukaupasta hakkeen toimitukseen voi olla hyvinkin pitkä

keskusyksikölle tulee tämän esityksen mukaan laaja toimivalta muun muassa tulostavoitteitten sisäisessä määrittelyssä resurssien suuntaamisessa ja taloudenhoidossa

jos tämä vanha laki kumoutuu ja uusi pienpuun energiatukea koskeva laki astuu voimaan kaupanteon jälkeen mutta ennen kuin vanhan lain mukaista haketustukea on ehditty hakea niin tämän mukaanhan tukea ei enää voisi myöntää

arvoisa puhemies

en lähde arvioimaan tämän lakiesityksen sisältöä mutta totean vain sen että yliopistojen kokonaisuudistus on epäilemättä välttämätön jotta yliopistot voivat panostaa nykyistä enemmän koulutuksen ja tutkimuksen korkeaan laatuun sekä vastata kovenevaan kansainväliseen kilpailuun

arvoisa puhemies

eli uuden lain voimaantulon jälkeen vanhojen ehtojen mukaisia tukia ei enää myönnettäisi ellei hakemus ole ollut sisällä ajoissa

nykyisten metsäkeskusten kiistaton vahvuus on ollut toiminta maakunnissa joka pitää pystyä turvaamaan myös uudessa organisaatiossa

kun maailma muuttuu ympärillä on tietysti yliopistojenkin kyettävä uudistumaan mutta tarvittavia muutoksia on tietysti hyvä viedä läpi erityisen hyvää harkintaa käyttäen

kyllä täytyy sanoa että tämän lähetekeskustelun johdosta on aika erikoinen tunne

on myös selvää että maa ja metsätalousministeriöllä tulee olla erittäin vahva ote määrärahojen tasapuolisessa ja nimenomaan tasapuolisessa suuntaamisessa maan eri osien kesken

näitä kriittisiä puheenvuoroja tämän hallituksen lakiesityksen osalta on tullut aika lailla melkein tasaisesti sekä hallituspuolueitten että opposition puolelta

se kritiikki jota tämän lain yhteydessä esille on noussut on tietysti syytä arvioida tarkkaan täällä eduskuntakäsittelyssä muun muassa tämä yliopistojen autonomia ja hallinto suhteessa ulkopuoliseen maailmaan ja totta kai myös nämä rahoitusesitykset on syytä sitten arvioida hyvin tarkkaan

arvoisa puhemies

eli jos siirtymissäännöksiä ei korjata jos aloitettujen hankkeitten osalta sovelletaan nykyistä kemera lakia haketustukineen siitäkinua

tämä lakiesitys jakaa metsäkeskuksen kahtia ja säätelee liiketoimintayksikön eriyttämisen muodot ja periaatteet

täytyy sanoa että en nyt muista ihan tällaista keskustelua viimeisten parin vuoden aikana jostakin hallituksen esityksestä

tosin myös

kyseessä on nykyiseen tilanteeseen nähden erittäin merkittävä muutos jolloin arvioni mukaan myös vähintäänkin tuo esitetty siirtymäaika on tarpeen

inacio luiset ja siitäkin huolimatta että haketus ja tukihakemus tehdään mahdollisen lakimuutoksen jälkeen niin toimijoillehan tämä merkitsee käytännössä useitten kymmenien tuhansien eurojen tappioita

mutta itse asiassa ainoa asia arvoisa puhemies mihin haluan tässä erityisemmin kiinnittää huomiota ovat nuo yliopistokeskukset

keskeistä kuitenkin olisi löytää yhdessä keinoja joilla kriisistä päästään ensinnäkin ylitse ja sen jälkeen kestävällä tavalla eteenpäin niin että maatalous ja suomalainen elintarviketalous voi jatkossakin tukea vahvalla tavalla kansantalouttamme

toimintatavat muuttuvat ja niihin tietysti on reagoitava ja kyllä minun itse ainakin täytyy sanoa näin että selkeytys vähittäiskauppojen aukioloaikoihin on paikallaan ja monella tavalla tarpeen

osaamispohjaisen kehittämistyön edellytyksethän on turvattava ympäri maan ja erityisen suuri huomio on alueellisen kehityksen turvaamiseksi tietysti kiinnitettävä niihin alueisiin joilta puuttuu yliopisto tai joilla on heikot osaamisinstituutiot

meidänhän on muistettava se että tuontia korvaavana ja vientiä vahvistavana kotimaiseen työhön ja raaka aineisiin perustuvana toimialana maatalous ja elintarvikesektori on tehokkain toimiala vaihtotaseemme vahvistamiseen

ja jos ei sitten vielä tiedetä antaako komissio hyväksynnän tälle laille ja milloin niin tätä epävarmuuttahan voi kestää hyvinkin pitkään

arvoisa puheenjohtaja

näkemykset aukiolotarpeista vaihtelevat kaupan sisällä työntekijöitten keskuudessa ja asiakkaitten keskuudessa ja näkökulmat näyttävät vaihtelevan myös sijaintipaikan mukaan taajamassa haja asutusalueella matkailukeskuksissa ja niin edelleen

näitten edellytysten turvaaminen tarkoittaa muun muassa yliopistokeskusten aseman ja rahoituksen turvaamista yliopistolaissa ja asetuksessa ja näinhän esityksessä nyt on sitten olemassakin

ja harvalle no toki heitäkin näyttää olevan tarvitsee perustella sitä mikä merkitys kotimaisella ruoantuotannolla on suomen huoltovarmuudelle

eli tässä on tällaisia tiettyjä ongelmia

ensinnäkin tässä esityksessähän ehdotetaan muutettavaksi kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annettua lakia

ymmärtääkseni metsäkeskuksella on käynnissä organisaatiomuutoksen rinnalla myös laaja tuotteitten ja palvelujen uudistamisprosessi laskevien budjettikehysten vallitessa

arvoisa puhemies

täytyy vaan nyt sitten kannustaa maa ja metsätalousvaliokuntaa että huomenna raivataan tilaa ja huomisen illan jälkeen raivataan yöstä tilaa että valiokunta ehtii nämä pykälät kaiken kaikkiaan riittävän nopeasti tässä nyt sitten käsitellä

oleellista on kuitenkin löytää keinot kriisin purkamiseen ja pitkäjänteiseen kannattavaan toimintaan niitä keinoja taasen tässä välikysymystekstissä on kovin vähän

mutta on pakko todeta että huolestuin hiukan kun kuuntelin tässä debatin yhteydessä arvostamani ministerin vastauksia yliopistokeskusten asemasta

on tietysti hyvä että palvelualojen ammattiliitto ja suomen kaupan liitto ovat löytäneet yhteisen näkemyksen näistä aukioloajoista

ottamatta nyt kuitenkaan laajemmin kantaa lain sisältöön on todettava että lähetekeskusteluvaiheessa ja opetusministeriön valmistelussa lakiluonnokseen sisältyi vielä useita puutteita heikkouksia ja ehkä asenteellisiakin pyrkimyksiä sinällään hyvään peruslinjaan

vastaavasti ministeri tiilikainen kävi vastauspuheenvuorossaan hyvinkin seikkaperäisesti lävitse hallituksen toimia maatalouden toimintaedellytysten parantamiseksi

mutta arvoisa puhemies tässä tämmöistä selkeää korjattavaa vielä on

jos kuulin oikein hän totesi että hänen näkemyksensä mukaan yliopistokeskukset olisivat ikään kuin tällaisia aikuiskoulutuksen alueellisia resurssi ja koordinaatiokeskuksia ja ainakin minä itse näen sillä tavalla että tämä ei voi olla missään tapauksessa ainoana tavoitteena

lista oli aika pitkä ja voi sanoa että joka tapauksessa jo vuodessa on saatu enemmän aikaiseksi kuin viime hallituskaudella neljässä vuodessa yhteensä

lain lähetekeskustelussa eli tässä keskustelussa näitä kriittisiä näkemyksiä on välttämätöntä tuoda esille

eli on tullut lisää tukirahoitusta on saatu byrokratiaa vähemmäksi on tehty ja saatu erittäin paljon erityyppistä infrarahoitusta muun muassa tiestön kunnossapitoon on lisätty makeran pääomitusta ja niin edespäin

tietysti arvioin tätä puheenvuoroa aika pitkälle muun muassa kajaanin yliopistokeskuksen näkökulmasta joka on yksi suomen kuudesta yliopistokeskuksesta siis yliopistokeskus jossa on opettajankoulutusyksikkö joka valmistaa luokanopettajia

eli tässä eduskuntakäsittelyssä on syytä arvioida muun muassa sitä mikä merkitys esityksellä on näitten syrjäisten pitäjien kaupoille talvikautena mikä merkitys lähikaupoille mikä vaikutus pienille kioskeille huoltamoille miten esitys vaikuttaa yrittäjien ja työntekijöitten jaksamiseen työllistymiseen erikoiskauppojen asemaan joita paljon on jo keskustelussa lävitse käyty

huomionarvoista on muun muassa myös se että tilojen akuuttiin kassakriisiin rahoitusasemaan on jo päätetty niitä muutamia toimia joita välikysymyksessä esitetään

myös myel työeläkevakuutusmaksujen viivästyskorkoa alennetaan väliaikaisesti ja maanviljelijöille on osoitettu lisäresursseja tukien toimeenpanoon ja useita toimia on tulossa ja niin pitääkin tulla

siellä on myös sitten tietojenkäsittelytieteitten laitosta on aikuiskoulutusta avointa yliopistoa monitieteistä tohtorihautomoa on aluetutkimusta on biotekniikan laboratoriota mittalaitelaboratoriota

mutta kaiken kaikkiaan ministeri anttila on johtanut erittäin hyvin valmisteltua lakiprosessia

liikennepoliittinen selonteko on erittäin hyvä tapa linjata liikenne ja väyläpolitiikkaa ja lisätä pitkäjänteisyyttä liikenneinfran kehittämisessä

haluan ottaa kantaa vain yhteen tämän kokonaisuuden kannalta ehkä pienehköönkin mutta monelle suomen alueelle elintärkeään kysymykseen eli siihen että yliopistokeskusten asema nyt tämän lain myötä vakinaistetaan ja niiden rahoitus näyttäisi sivistysvaliokunnan vahvalla tahdolla myös varmistuvan

se on ollut vihdoinkin tämän hallituksen aikana monella tavalla sellaista kuin sen olisi pitänyt olla myös edellisen hallituksen aikana jolloin lyötiin lukkoon nyt sovellettava eu lainsäädäntö ja myös tukitasot

ja yhdessä viestissä minulle on myös esitetty arviota siitä että tämän esityksen seurauksena kaupat tietyt kaupat joutuisivat osin vähentämään myös palveluitaan muun muassa kotiinkuljetuspalveluita ja tämäkin on tietysti hyvä selvittää

jos yksiselitteisenä tavoitteena olisi ainoastaan se että yliopistokeskukset ovat vain tällaisia aikuiskoulutuksen alueellisia resurssi ja koordinaatiokeskuksia niin on pakko todeta että kajaanin yliopistokeskuksen toimintojen osalta muutokset olisivat aika mittavia

edellinen eli ensimmäinen selonteko omalta osaltaan vähensi tempoilevaa liikennepolitiikkaa ja varmasti nyt käsittelyssä oleva selonteko sitä myös sitten omalta osaltaan jatkaa

tämä metsähallituksen mukaan ottaminen tuen piiriin ei tuo mukanaan yhtään uutta työpaikkaa eikä käytännössä lisää yhtään energiapuun käyttöä koska minimitekijänä on varojen ja käyttöpisteitten puute erityisesti tuolla pohjois suomessa niin kuin käytännössä todettiin

arvoisa puhemies

myönteistä tässä on myös se että vielä tuon lausuntovaiheen jälkeen on näköjään paneuduttu metsäkeskuksen julkisen vallan käyttökokonaisuuteen

valtiovarainvaliokunta on tämän pääluokan osalta arvioinut pelkästään kuntien tilannetta todeten myös sen että kuntauudistus on välttämätön

olen erityisesti ollut ilahtunut siitä kuinka pääministerin ja ministeri tiilikaisen johdolla on pyritty vakauttamaan eu markkinoita ja lisäämään tuottajatukia

tosin kun tätäkin keskustelua tänään on kuunnellut tulee mieleen ajatus että kun pitkäjänteisen liikennepolitiikan ja sen rahoituksen linjausten tulisi kantaa yli hallituskausien ja saavuttaa laaja poliittinen hyväksyntä niin ehkä näissä pitkän tähtäimen liikennepoliittisissa linjauksissa olisi järkevää edetä parlamentaarisen valmistelun pohjalta jolloin tavoitteet ja keinot voitaisiin sovittaa laajasti yhteen tunnistaen monet liikennepolitiikan tulevaisuuden haasteet

ovatko ne tehdyt muutosesitykset nyt sitten riittäviä sitä on syytä käsitellä ja arvioida tämän lain käsittelyn yhteydessä täällä eduskunnassa

tässä toki on edelleen valtavan paljon tehtävää ylituotantotilanne eussa on kerta kaikkiaan pystyttävä jollakin tavalla ratkaisemaan

tästä on syntymässä tällainen tilanne että metsähallitus isona toimijana ja kykenevänä rahoittamaan pitkiäkin maksuviiveitä haukkaa käytännössä suurimman osan pienpuun energiatuesta

en millään voi nähdä sillä tavalla että aluekehityksen näkökulmasta se yksioikoinen tavoite mitä ministeri tässä yliopistokeskusten osalle esitti olisi oikea

vielä tässäkin yhteydessä on syytä todeta se että mikäli kunnat aikovat selvitä tulevaisuudessa palveluiden järjestämishaasteesta niin kuntakentällä selkeästi tarvitaan muutoksia

katsoin jotakin tutkimusta jossa todettiin että kuluttajien mielestä aukioloratkaisut eivät olisi aivan vaatimuslistan kärkipäässä

myös tästä mietinnöstä muutama sana eli tässä esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi saaristoasiain neuvottelukunta ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä sekä valtakunnallisten maaseudun tutkimus ja kehittämishankkeitten rahoitus ja kylätoiminnan valtionapu työ ja elinkeinoministeriöstä maa ja metsätalousministeriöön

yksityismetsien osalta tuet käytännössä heikkenevät tapahtuu tällainen varojen siirtymä yksityisiltä valtiolle ilman että luodaan käytännössä yhtään uutta työpaikkaa

tärkeimpiä ovat palvelujen saatavuus valikoimien monipuolistaminen palvelujen parantaminen kaiken kaikkiaan asioimisen helppous sekä hinnan ja laadun suhde

meillä kaikilla varmasti on selkeästi halu löytää keinot joilla kunnalliset hyvinvointipalvelut turvataan mutta keinoista on erilaisia näkemyksiä

onneksi tämä kevät alkukesä ovat olleet maataloudelle suosiollisempia mutta säistä huolimatta on selvää että maatilojen taloushuolet ovat suuria ja tulevaisuus näyttää aivan liian epävarmalta